arvoisa puhemies

kannatan edustaja kalliorinteen esitystä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies kannatan eu on tehty mietinnöstä poikkeava ehdotus joudun äänestämään miten teija edustaja kalliorinteen otus ei pyydä vasta oma

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

budjettimietinnöstä poikkeava erotus joten joudumme äänestämään minkä johdosta kalliorinteet usein kannatan kalliorinteen esitystä

kannatan edelleen edustaja kalliorinteen esitystä on tehty videosta poikkeava erotus joten joudun äänestämään irti ja laadusta kalliorinteen otus ei pyydä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän lakiesityksen tarkoitus on edistää koe eläinten suojelua ja tämähän pohjautuu euroopan unionin tämmöiseen täysharmonisoivaan direktiiviin ja direktiivin ja lakiesityksen periaatteena on eläinkokeitten vähentäminen niitten korvaaminen ja niitten laadun parantaminen eläinten hyvinvoinnin kannalta

on harmillista kun nyt muuten tämä laki on saanut hyväksynnän ja ihan hyvän vastaanoton myös eläinsuojelujärjestöissä jos annetaan tämmöisen huhun perättömän huhun levitä ja levitetään sitten ehkä tahallisestikin ihmisten keskuudessa paniikkia

arvoisa puhemies

lemmikkieläinten pitäjät voivat olla edelleenkin huoletta

paitsi että maanviljelijöiden tuotteet on alihinnoiteltu myöskin heidän arjessa jaksamistaan rasittavat byrokratia vastuu eläimistä vastuu työstä sekä riippuvuudet tukiin säähän ja monenlaisiin seikkoihin

tässä lakiesityksessä on aikaisempaan lakiin verrattuna myöskin sellainen uusi elementti että näihin laitoksiin missä eläinkokeita tehdään perustetaan eläinten hyvinvointiryhmä ja tälle ryhmälle annetaan mahdollisuus luovuttaa eläin hyvään hoitoon sopivaan hoitoon sen jälkeen kun eläinkokeet on tehty

lisäksi heidän sosiaaliturvansa ei kaikilta osin ole tavallisen palkansaajan sosiaaliturvan tasolla

millä tavalla budjetti tukee maanviljelijöiden tulotason nousemista ja heidän arjessa jaksamistaan

kaiken kaikkiaan tavoitteena tulisi olla eläinkokeitten vähentäminen niin että ne korvattaisiin vaihtoehtoisilla menetelmillä mutta nyt ainakin joidenkin sairauksien tutkimiseen näitä vaihtoehtoisia menetelmiä ei ilmeisesti vielä ole saatavilla mutta tätä kehitystyötä tehdään ja sitä on myös taloudellisesti tuettava

ja käyttää kuristuskuvispaikat on puheenvuoro

arvoisa puhemies

tämä on vakava asia ja tämä koskee myöskin ihmisiä sillä osa taudeista on niin sanottuja yhteisiä ihmisillä ja eläimillä olevia tauteja

tästä puhutaan paljon myös pohjoismaiden neuvostossa yksi terveys käsitteen alla

on tärkeää että kansainvälinen työ myöskin vahvistuu ihmisille ja eläimille yhteisten tautien kohdalla ja siinä mielessä euroopan unionilla on erittäin tärkeä rooli

kiinnittäisin huomiota siihen että monissa euroopan maissa käytetään paljon antibiootteja turhan takia ennaltaehkäisemään tauteja

tämä sitten aiheuttaa antibioottiresistenssiä joka taas tarkoittaa sitä että moniin tauteihin ei löydy sitten enää sopivaa lääkettä

eli tämä lakiesitys on oikein hyvä kun sillä pyritään puuttumaan eläintauteihin jo ennen kuin niitä syntyykään

hieman hämmästelen edustaja lauslahden puhetta ikään kuin uusiutuvat energiamuodot ja niihin suunnattu tuki olisivat jonkin sortin tuhlausta kun sen sijaan haluamme varmasti hallituspuolueitten edustajina nähdä että uusiutuviin energiamuotoihin ja niitten tukemiseen sisältyy paljon asioita jotka tukevat yhteiskuntamme rakenteellista kehitystä tulevaisuutta varten

tämmöistä tulevaisuuteen suuntaavaa kehitystä mitä uusiutuvien energiamuotojen tukeen liittyy pitää kaikin puolin kannustaa myöskin tukimuodoissa

eli uusiutuvat energiamuodot lisäävät työllisyyttä ne auttavat hajautettujen energialähteitten synnyttämisessä lisäävät meidän vientimme mahdollisuuksia ja takaavat ja turvaavat myös meidän maallemme ja koko maailmalle puhtaan tulevaisuuden

näilläkin irtisanomisilla on erittäin laajat vaikutukset koko yhteisöön koko suomeen mutta erityisesti nyt salon seudulle ja oulun seudulle josta itse tulen

tämä esitys on tärkeä siinä mielessä että se tuo ammattikorkeakoulujen opiskelijat tasavertaisempaan asemaan suhteessa yliopistoissa opiskeleviin

mutta kysyisin

ulottuvatko äkillisen rakennemuutosalueen tukitoimet myös alihankkijoihin ja voisitteko hieman vielä konkretisoida mitä nämä tukitoimet ovat

automaatiojäsenyys on hyvä asia sillä se vahvistaa opiskelijakuntien asemaa ja sillä tavalla ne pystyvät paremmin myöskin valvomaan opiskelijoiden etua

on tärkeää että opiskelijat saavat myös edustuksensa ammattikorkeakoulujen hallituksiin ja äänensä kuuluviin siellä missä päätöksiä tehdään

on erittäin hyvä että oppilaskunnat opiskelijat järjestäytyvät ja saavat myöskin järjestäytyneesti tehokkaasti ja hyvin ne terveyspalvelut mitkä heille kuuluvat

hyvä uudistus

valiokunnan puheenjohtaja sanoi että metsien suojelussa määrää tärkeämpi on laatu

metso ohjelmalla pyritään suojelemaan luonnonarvoiltaan monipuolisia ja elinympäristöltään arvokkaita metsiä

vapaaehtoisuuteen perustuvan metso ohjelman suosio ei kuitenkaan vielä riitä vaan etelä suomen metsien pinta alaosuus ja pirstaleisuus vaarantaa metsien monimuotoisuuden

arvoisa puhemies

tämä on varmasti tämän eduskuntakauden merkittävimpiä teoksia että ollaan saatu näin paljon asiaa koottua nyt yksiin kansiin

minä todella toivon että muutaman vuoden kuluttua me voimme lukea samantapaisen kirjan otsikolla nuorten onnistuminen tai nuorten sijoittuminen yhteiskuntaan

meillä kaikilla on paljon kokemuksia tietoa asiasta ja kaikki tiedämme että meillä on ammattitaitoiset henkilöt tekemässä töitä lasten ja nuorten kanssa

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenet ovat olleet todellakin hyvin tähän asiaan perehtyneitä ja pyrkineet kaikilla tavoin edistämään tämän direktiivin henkeä jonka siis on tarkoitus kaikilla tavoin noudattaa periaatetta jossa eläinkokeet mahdollisesti korvattaisiin niitä vähennettäisiin ja niitten laatua eläimen kannalta parannettaisiin

tässä kirjassa on nyt paljon hyviä käytännön ohjeita miten tehdään lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia toimenpiteitä joilla sitten voidaan parantaa nuorten ja lasten tilannetta

minä haluaisin tuoda yhden asian joka ei tässä kirjassa lue siis välittämisen sen että me välitämme lapsista ja nuorista ja että lapsella ja nuorella on vielä sitten peruskoulun jälkeenkin niitä turvallisia aikuisia jotka katsovat tarkasti että lapsi ja nuori pääsee sitten eteenpäin elämässä

meillä on sairauksia jotka vielä tällä hetkellä valitettavasti vaativat eläimillä tehtyjä kokeita

mutta aivan kuten edustaja mäkipääkin totesi niin pyrkimyksenä tulee olla tilanne jossa eläinkokeet tekevät itsensä tarpeettomiksi

direktiivin kieli ja tämän lakiesityksen kieli on aika monimutkaista mutta on tärkeää että kun eläinkokeista raportoidaan niistä kerrotaan niin kieli on silloin sellaista että se on kaikkien ymmärrettävissä

on tärkeää pitää yllä kansalaiskeskustelua niin että eläinten hyvinvoinnista kaikin tavoin kiinnostuneet ja huolissaan olevat ihmiset pääsevät osallistumaan tähän keskusteluun

valiokunta otti esille myös että eläinten luovuttamisesta sopivaan hoitoon päättäisi hyvinvointiryhmä

tämä olisi oikein hyvä muutos sillä hyvinvointiryhmän jäsenet tuntevat eläimet jopa yksilökohtaisesti ja voivat päättää millainen jälkihoito eläimelle olisi paras mahdollinen

ensinnäkin varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla on vissi ero ja tällä lakiesityksellä nimenomaan siirretään nytten sieltä sosiaali ja terveysministeriöstä opetusministeriön alle mikä tarkoittaa myös että meidän täytyy katsoa tätä päivähoitoa ei enää päivähoitona vaan kasvatuksellisena tietoisena toimintana varhaiskasvatuksena

kun katsoo tuommoista parivuotiasta kun hän on nukkunut ja syönyt hyvin niin sitten se kaikki muu aika ja hänen energiansa suuntautuu uuden oppimiseen ja kysymys on siitä ovatko meillä ammattitaitoiset henkilöt ohjaamassa tätä oppimista

kuitenkin raskas sääntely voi johtaa myös uupumiseen ja maanviljelijöiden työtä esimerkiksi hallinnon vaatimukset rasittavat kohtuuttomasti

meillä on siellä päiväkodeissa tällä hetkellä sukupolvi joka on niitä tulevaisuuden osaajia ja olennaista on se osaammeko ohjata heitä tarjota heille ympäristön jossa kaikki oppimisen edellytykset mahdollistuvat

tähän kykenevät vain ammattitaitoiset kasvattajat lastentarhanopettajat ja sitten tietysti muu henkilöstö täydentää tätä työtä

onko ministeri vienyt eurooppaan ajatusta siitä että ne viljelijät jotka hoitavat hommansa hyvin vapautettaisiin tarkastuksista joksikin aikaa

tärkeää on että teemme selkeän työnjaon sosionomien lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien välille

millä tavalla ministeriö varmistaa maanviljelijöiden jaksamisen ja sen että saamme puhdasta suomalaista ruokaa vielä tulevaisuudessakin

arvoisa puhemies

ministeri kiuru ymmärrän että opetusministerinä katsotte nyt ensisijaisesti peruskoulua mitä tulee näihin heikentyneisiin oppimistuloksiin pisa tutkimuksen mukaan mutta ongelmahan on paljon laajempi

mutta peruskouluakin suurempi syy oppimistulosten huonontumiseen löytyy kuitenkin yhteiskuntamme entistä suuremmasta eriytyneisyydestä

kuitenkin muistutan että hallitushan on jo hallitusneuvotteluissa tunnistanut ongelman ja laatinut koulutuksen kehittämissuunnitelman jonka tarkoituksena on vähentää osaamis ja koulutuseroja

onko tämä koulutuksen tasa arvon toimenpideohjelma valmis ja mitkä ovat ne toimet joihin hallitus on ryhtynyt koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaan osaamis ja koulutuserojen tasoittamiseksi

arvoisa puhemies

vihreät pitävät tärkeänä kestävien kalakantojen ja vaelluskalakantojen vahvistumista ja sillä silmällä olemme tätäkin lakia erityisesti tarkastelleet

on hyvä että suomi pienelläkin joukolla tekee sitä työtä mitä osaa ja on tehnyt jo vuosikymmenien ajan eli pyrkii turvaamaan rauhaa ja tarjoamaan suojelua sitä tarvitseville siviileille

olennaista on kuitenkin että kalastusasetukseen kirjataan riittävät alamitat ja myöskin ylämitat kalojen lisääntymisen varmistamiseksi ja kalojen geeniperimän esimerkiksi isojen haukien jatkuvuuden varmistamiseksi

mutta se iso kysymys mistä täällä ollaan keskusteltu kuuluu

uusi kalastuslaki helpottanee myös uusien kalastajien hakeutumista harrastuksen piiriin sillä se yksinkertaistaa kalastuksen maksukäytäntöä

on hyvä että tähän tilanteeseen puututaan koska se on turvallisuuskysymys myöskin meidän eurooppalaisten näkökulmasta

mitä tulee vaelluskalojen tilaan niin on hyvä että lakiesitykseen sisältyy vaelluskaloja koskeva oma luku minkä lisäksi on myös läpäisyperiaatteella vaelluskalat mukana tässä

kiitos puhemies

arvoisa puhemies

kyproksen kohdalla on erityisen tärkeää selvittää tähän talouskriisiin johtaneet syyt ja sitten nämä rahanpesuepäilyt tulevat ikään kuin vahvana sivujuonteena

se on uusiutuvan energian paperin ja sellun lähde luonnontuotteitten aarreaitta sekä virkistymisen ja kasvavan elinkeinoalan elikkä matkailun mahdollistaja

on tärkeää että tavalliset kyproslaiset eivät joudu pankkien vääränlaisten sijoitusten ja holtittomien lainanantojen uhreiksi ja kysynkin ministeri urpilaiselta

millä tavalla kyprosta voidaan tukea ja sen perusrakenteita vahvistaa ja sen omavaraisuutta vahvistaa varsinkin maataloudessa energiaomavaraisuudessa ja tätä kautta vahvistaa

hallitusohjelmassa kuntapolitiikan tavoitteeksi on asetettu laadukkaiden ja yhdenvertaisten kunnallisten palveluiden turvaaminen koko maassa

onkin ihmeellistä maailman mittakaavassa että metsissämme voi vapaasti samoilla hiihtää marjastaa sienestää bongata lintuja telttailla ja kalastaa ja kaikki tämä hupi on koko kansan saatavilla ilmaiseksi

samalla hallitus tavoittelee myös yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kunnallisen itsehallinnon ja paikallisen demokratian vahvistamista

kuntauudistusta tarvitaan laadukkaiden palvelujen varmistamisen ja myös ihmisten syrjäytymisen torjumisen ja väestörakenteen muuttumisen vuoksi

puurakentaminen tarjoaa energiatehokkaan ja ilmastoystävällisen vaihtoehdon ja hirsirakennuksista saattaa löytyä apua sisäilmaongelmista kärsiville

puun yhdistäminen erilaisiin materiaaleihin ja puun käsittely esimerkiksi ristiinliimaamalla liimapalkki tuottaa uutta jopa teräksenveroista kestävyyttä

kasvavilla kaupunkiseuduilla haasteet liittyvät maankäyttöön yhdyskuntarakenteeseen ja siihen että kilpailu parhaista veronmaksajista johtaa alueiden eriarvoistumiseen

vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että hallituksen lähtökohtana tulevan kuntarakenteen muodostamiselle on alueen kokonaisedun huomioon ottaminen

silloin useat meistä ovat jo marjamme poimineet

vihreä eduskuntaryhmä katsoo että viisaasti toteutettuna kuntauudistus antaa mahdollisuuden yhdistää suuruuden ja pienuuden hyödyt

näiden maiden kapasiteetti pakolaisten vastaanottamiseen on kovalla koetuksella